haluan kiittää lakivaliokuntaa sen tekemästä työstä

kaikki jotka tästä puhuvat näyttäkööt mallia

oli erittäin mielenkiintoista kuulla että vielä varta vasten haetaan vastanäkemyksiä kun niitä ei ensimmäisellä asiantuntijakierroksella tuntunut kuuluvan

tämä paine seuraavissa vaaleissa että osa puolueista toivottavasti asettaa katon keskenään vihreät tulevat sen tekemään ja ilmoittavat etukäteen toivottavasti johtaa sitten hallitusneuvotteluissa näiltäkin osin vielä parempaan esitykseen

on poikkeuksellisen hienoa että koko hallitusrintama saatiin tähän esitykseen mukaan

näin vaikeassa asiassa saatiin tämä sopu

sitä vettä melominen minkä päällä kanootti

ensinnäkin vastalauseessa esitetään että lakiehdotuksen pääpaino olisi aikuisten oikeuksissa adoption kohteena olevan lapsen oikeuksien jäädessä toissijaiseksi

näistä lähtökohdista ministeri on erittäin tyytyväinen ja esittää että esitys on hyvä ja se on radikaali ja on hienoa että se saadaan läpi ja että se yksimielisenä jo näillä äänillä menee läpi

niin kuin sekä hallituksen esityksessä että lakivaliokunnan mietinnössä todetaan lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa rekisteröityjen parissa parien pari

nimenomaan pyritään näiden lasten oikeudellisen aseman parantamiseen

se on nimenomaisesti siellä laissa luvattu

räsästä niin ajatus oli että sitten toki jos biologinen äiti kuolee voitaisiin myöhemmin lähteä ajattelemaan myös tässä esitettyä adoptiota

olen ensin saattohoitoa seurannut ja hautaan saattanut tämmöisen perheen biologisen äidin ja siinä hädässä joka sillä perheellä ja sillä lapsella on silloin ajatus että siinä tilanteessa ensinnäkin epävarmuus olisi yhä konkreettista ja vasta siinä tilanteessa olisi mahdollisuus adoptioon on kohtuuton ja se on nimenomaan sen lapsen kannalta kohtuuton

niissä tilanteissa perheellä on ihan tarpeeksi huolehtimista ja eteenpäin jaksamista siinäkin miten seuraavasta vuodesta päästään turvallisesti ja lapsen etu huomioon ottaen eteenpäin ilman että samaan aikaan on epävarmuus myös siitä mikä tämä perhe on yhteiskunnan silmissä mikä tämä perhe on juridisesti

suomen adoptiolainsäädännön mukaan kenelläkään aikuisella ei missään tilanteessa ylipäätään ole subjektiivista oikeutta adoptoida lasta vaan adoptio lähtee aina lapsen edusta ja niin myös siis tässä tapauksessa

arvoisa herra puhemies

olen aika vakuuttunut että tämä on tullut valiokunnan käsittelyssä esiin ja jo senkin takia ajatus tai väite että nyt tämä kun puhutaan adoptiosta olisikin aikuisen eikä lapsen edun mukainen esittely on kohtuuton eikä pidä paikkaansa

hallituksen esityksen mukaan jota nyt valiokuntakin esittää hyväksyttäväksi luoton todellinen vuosikorko on ilmoitettava myös pieniä lyhytaikaisia luottoja markkinoitaessa

vastalauseessa esitetty väite lapsen oikeuksien sivuuttamisesta on ristiriidassa myös sen kanssa kuten täällä on jo mainittu mitä lapsiasiavaltuutettu maria kaisa aula on esittänyt valiokunnalle lausunnossaan

lausuntoa on jo siteerattu täällä monelta osin joten itse vain kerron teille vielä että aula on lausunnossaan yhtynyt hallituksen esitettyihin perusteluihin myös siltä osin että lakimuutos on sopusoinnussa ykn lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa

arvoisa herra puhemies

olen viidennen kauden kansanedustaja ja aika moneen kertaan eduskunnan pöytäkirjoihin kertonut jo ne perusoikeudelliset ja perustuslailliset argumentit minkä takia äänestän huomenna tasa arvoisen avioliiton puolesta

toiseksi vastalauseessa on kannettu huolta siitä että lakiehdotuksessa väheksyttäisiin isyyden merkitystä ja että adoptoitavalta lapselta vietäisiin adoption myötä toinen vanhempi

tältä osin hallitus esittää väärinkäytösten vähentämiseksi että lakiin lisätään säännös jonka mukaan luotonantajan on todennettava lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti ennen luottosopimuksen tekemistä

lisävärityksen kolmaskymmenesseitsemäs aasi ja huimista erottautumaan sillä että missä lakivaliokunta on käynyt joskus tuntuu ja brax ministeri arvoisa herra puhemies

heinonen erittäin taitavasti ja hyvin kuvasi missä kaikissa tilanteissa tämä ylipäätänsä voi tulla kyseeseen kuinka tarkkoja ne kriteerit ylipäätänsä ovat

sekä tämä että listalla seuraavaksi oleva hallituksen esitys liittyy lakimuutoksiin jotka verraten tuoreesti on eduskunnassa aikoinaan hyvin suurilla äänimäärillä tai lähes yksimielisesti hyväksytty

harkitsemattoman luotonannon vähentämiseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös jolla kielletään kulutusluottosopimuksen nojalla myönnettävien varojen välitön maksaminen kuluttajalle silloin kun luottoa haetaan ja se myönnetään myöhään illalla ja yöllä

mutta näiden rikosten osalta erityisesti nyt käsittelyssä olevien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta mutta sitten myös seuraavassa esiin tulevassa niin sanotussa sammuneen tai puolustuskyvyttömän raiskaamisasiassa maailma vaan on kerta kaikkiaan muuttunut

niin kuin mietinnössä todetaan rekisteröidyn parin perheessä elävän lapsen asemaan nykyisin liittyviä ongelmia ei voida ratkaista huoltopäätöksen avulla

kesällä vietin mieheni kanssa hopeahääpäivää ja suunnilleen samoihin aikoihin kuin menimme naimisiin hyvä ystävättäreni muutti hyvän ystävänsä ja rakastettunsa kanssa yhteen

näin siksi että esimerkiksi oikeus elatukseen tapaamisoikeus ja perintöoikeus liittyvät lain mukaan vanhemmuuteen eivätkä huoltajuuteen ja todellakin nyt ensimmäistä kertaa kuulin sitten tämän jatkoajatuksen että toki sitten se adoptio ja vanhemmuus olisi kuoleman jälkeen erillisellä prosessilla tämän huoltajuuden jälkeen ehkä vastalauseen esittäjienkin mielestä sallittua

meidän oikeuskäsityksemme ovat muuttuneet ja on ollut poikkeuksellisesti sanoisinko näin rikosoikeuden historiassa lyhyellä aikajänteellä ollut syytä palata asioihin

rikoslain koronkiskontasäännöstä ajanmukaistetaan

mutta sitten viimeisenä eikä suinkaan vähäisimpänä uudistuksena haluan mainita korkolain uudistamisen jolla rajoitetaan luotonantajan oikeutta periä lakisääteistä viivästyskorkoa korkeampaa korkoa silloin kun kuluttaja on viivästynyt kulutusluoton takaisinmaksussa

sen sijaan nämä oikein hyvän ystäväperheen lapset ovat saaneet maksaa hinnan vuosien varrella aika ajoin yhteiskunnan suhtautumisesta heidän vanhempiinsa jotka ovat molemmat naisia

oikeusministerinä sanon että käsittämätöntä tuplaprosessointia ja ennen kaikkea

tämä uudistus tuli jo viime vaalikaudella velkaneuvojilta ympäri maan ja tein siitä lakialoitteen hyvissä ajoin viime vaalikaudella sen saamatta kuitenkaan mitään vastakaikua ja nyt se on sitten tulossa hyväksytyksi

arvoisa puhemies

ei ole siis kysymys vain siitä että tässä ei ole mitään minulta pois

kyseessä on hallituksen esitys jossa on kysymys lähisuhde ja työpaikkaväkivaltaa koskevien säännösten uudistamisesta

kiitoksia valiokunnalle erinomaisesta työstä

tosiasiassa on kysymys siitä että myös minun ja kaikkien muiden tunte vien ja herkkien ihmisten onnellisuus lisääntyy sen jälkeen kun me emme joudu katsomaan rinnalla kulkevan ihmisen kärsimystä väärin kohtelua epäoikeudenmukaisuutta

tulliviranomaisen erehdyttäminen halutaan nykyistä ankarammin rangaistavaksi

jos ajattelee viime vaalikautta niin kyllä tässä talossa on opittu rauhallisesti logiikan niin kuin täällä edustaja aiemmin totesi logiikan ja hyvän käytöksen ja asiallisen valmistelun pohjalla näitä asioita nykyään pääsääntöisesti käsittelemään

kysymys on harmaan talouden laittoman talouden kitkemisessä aivan keskeisestä asiasta

samaan aikaan työryhmän asettamisen kanssa julkaistiin oikeusministeriön toimeksiannosta tehty optulan tutkimus lapsiin kohdistuvien hyväksikäyttörikosten rangaistuksista

rikoslakiin esitetään lisättäväksi uudet vankeusuhkaiset säännökset tulliselvitysrikoksista

kyse on oikeusministeriön tämän vaalikauden yhdestä tärkeimmästä asiasta omasta mielestäni

siis ei vain että tässä ei ole mitään pois vaan tosiasiassa tämä lisää myös minun avioliittoni ja elämäni onnellisuutta kun en joudu katsomaan meidän ihmisten toinen toisillemme aiheuttamaa epäreiluutta ja huonoa oloa

valmisteilla on muun muassa lainsäädäntö jolla tehdään pikaluottojen ja muiden kulutusluottojen tarjoamisesta rekisteröintiä edellyttävä elinkeino siis sekä pikaluottojen että muiden kulutusluottojen tarjoamisesta

nykyisin tullirikkomuksesta voidaan määrätä vain sakkoa

lievät pahoinpitelyt aiotaan siirtää virallisen syytteen alaisiksi silloin kun ne kohdistuvat alaikäiseen tai tekijälle läheiseen henkilöön taikka henkilöön joka suorittaa työtehtäviään

kun tämän kaltaisia rikosoikeuden muutoksia tehdään niin niitä ei tehdä yksittäisten otsikoiden kohujuttujen usein vielä väärin uutisoitujen juttujen perusteella eikä nettikeskustelujen pohjalta vaan vasta jos tutkimuksetkin antavat siihen aihetta

tavoitteena on myös suojata verotuloja estää laiton tavaroiden maahantuonti sekä parantaa tullin toimintaedellytyksiä

viisaasti on pohdittu täällä myös sitä mikä on suomen paikka maailmassa jos se ainoana pohjoismaana jatkaa näin monen vuoden jälkeen tätä kuilua tasa arvoajattelussa muihin pohjoismaihin nähden

vastalauseessa esitetty pelkkä rekisteröinti ei hallituksen mielestä tai toimikunnan toimeksiannon mielestä ole riittävä vaan tavoitteena on turvata se että kulutusluottoja voivat tarjota vain luotettavat ja ammattitaitoiset tahot ja että lainvastaisuuksiin voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin

tekijä syyllistyisi tulliselvitysrikokseen jos hän tahallaan laiminlyö tulli ilmoituksen tai antaa väärän tai puutteellisen tiedon tulliviranomaiselle esimerkiksi tavaran arvosta

uudistuksella halutaan parantaa näiden erityistä suojaa tarvitsevien uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin tekojen moitittavuus

ja valitettavasti on niin että kun vaalikauden alussa laitoin tämän tutkimuksen liikkeelle niin sen tulokset kyllä antoivat aihetta tälle muutokselle

rikosvastuuseen joutuisi kun rikos on omiaan aiheuttamaan veron määräämättä jättämisen sen määräämisen liian alhaisena tai veron aiheettoman palauttamisen

tässä samassa työryhmässä siis aikataululla tämän kuun loppuun mennessä tulee myös erinäisiä hyvään luotonantotapaan liittyviä säännöksiä

yleissopimuksen taustalla ja samalla siis osittain nyt myös lainsäädäntömuutosten taustalla on toisaalta se että tieto lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten luonteesta ja tekotavoista on lisääntynyt mutta myös näitten rikosten tekotavat ovat muuttuneet

rikokseen syyllistyisi myös silloin kun tullille annetut väärät tiedot ovat omiaan aiheuttamaan tullivelkaa koskevan vakuuden määräämisen liian pieneksi tai tavaran kieltojen ja rajoitustenvastaisen maahantuonnin tai viennin

kun nämä rikokset tulisivat virallisen syytteen alaisiksi esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän saattaminen vastuuseen eivät enää olisi riippuvaisia uhrin tahdosta

oikeusministeriö on linjannut koko ylivelkaantumispolitiikkansa nyt tarkkaan johdetuksi ja kaikkia eri asioita myös ulosottoa ja lainvalmistelua yhdistäväksi ja sen työn nojalla on syntynyt näkemys siitä että velkajärjestelylakia täytyy uusia

on tärkeätä muistaa että tässäkin rikostyypissä niin kuin kaikessa rikollisuudessa tekotavat vaihtelevat ja myös vakavuus ja rangaistavuus vaihtelevat huomattavasti

kerta toisensa jälkeen tämän maan ovat pelastaneet kuitenkin ne voimat jotka ovat valinneet pohjoismaisuuden demokratian vähemmistön oikeuksien puolustamisen markkinatalouden

olen nimittänyt työryhmän joka kahdessa vaiheessa ensimmäinen vaihe jo tämän vuoden loppuun mennessä katsoo velkajärjestelylakia ja muun muassa velkajärjestelyn pituutta miltä osin edellytyksiä päästä velkajärjestelyyn ja velkajärjestelyn pituutta voitaisiin muuttaa niin että ihmiset pääsevät nopeammin takaisin jaloilleen siinä tilanteessa kun he ovat päätyneet velkajärjestelyyn

törkeäksi tulliselvitysrikos katsottaisiin silloin ja tämä vasta harmaan talouden kitkemisen kannalta onkin oleellista arvoisa puhemies jos rikos on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista hyötyä tehdään erityisen suunnitelmallisesti ammattimaisesti tai järjestäytyneessä rikollisryhmässä

läheisiin kohdistuva lieväkin pahoinpitely saattaa muodostaa jatkuvan uhan ja pelon ilmapiirin joka voi heijastua koko perheen elämään

aivan niin kuin me tiedämme tänä päivänä talousrikoksista että internetillä on roolinsa niin myös näissä rikoksissa sekä internetin että muun muassa seksiturismin jos näin kauniista sanaa edes voi käyttää siitä siis itse asiassa lasten riistomatkustamisesta lasten hyväksikäyttömatkustamisesta myötä maailma on hyvin nopeasti muuttunut toisenlaiseksi tässä rikollisuuden tilassa

ne arvot mitä pohjoismaisuus suomeen tuo ovat kyseessä huomisessa äänestyksessä yhtä lailla kuin kaikki ne jo moneen kertaan käydyt perustuslailliset ja kansainväliset ihmisoikeussopimuksiin lasten etuun liittyvät seikat

siis myös sen takia että haluan jatkossakin että suomi on osa pohjoismaita eikä niin sanottuja reunavaltioita eun itäisiä maita tai baltian maita aion äänestää kansalaisaloitteen puolesta

hyvät kuulijat valitettavasti tätä tapahtuu suomessa joten kysymys tämän törkeän muodon osalta ei ole näillä näkymin lain tyhjästä kirjaimesta tai pelkästään symbolitasolle jäävästä lainsäädännöstä

sitten kun nyt viime aikoina olemme puhuneet ikäihmisiin kohdistuvasta väkivallasta on valitettavasti kerrottava että uudistuksen pitää ilman muuta koskea myös sitä tilannetta kun väkivalta kohdistuu vanhempiin isovanhempiin tai toisaalta sisaruksiin

toisaalta pitää muistaa että reagoiminen rikosoikeuden keinoilla eli kriminalisointeihin turvaaminen ja rangaistukseen tuomitseminen on vain yksi keino torjua nyt kysymyksessä olevaa rikollisuutta

oikeusministerinä minulla oli kunnia perustuslakiin tämä instrumentti esitellä ja en voi kyllin kiittää niitä ihmisiä jotka tätä instrumenttia ovat tällä kertaa näin oikeaan tarkoitukseen käyttäneet

lisäedellytyksenä olisi teon arvioiminen myös kokonaisuutena törkeäksi

törkeästä tulliselvitysrikoksesta tuomittaisiin vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi

merkitystä on myös esimerkiksi hoidolla ja sitä vastaavilla interventiokeinoilla joiden käytössä ja integroimisessa rikosoi keusjärjestelmään on vielä tekemistä

tem siis työ ja elinkeinoministeriö kuluttajapoliittisen ohjelman valvojana tällä hetkellä aktiivisesti käy sekä sosiaali ja terveysministeriön että kuntaliiton kanssa neuvotteluja ja ohjeistaa sitä että kunnat alkaisivat tässä ta loudellisessa tilanteessa aktiivisemmin tarjota sosiaalisia luottoja

meillä on valitettavasti tässä maassa ikäihmisiä jotka muun muassa eläkepäivänä syystä pelkäävät oman lapsensa tai lapsenlapsensa vierailua ja väkivaltatilanteita

niissä tilanteissa se että rikoksen uhri pakotetaan vielä vaatimaan rangaistusta on osoittautunut hyvin kohtuuttomaksi

suomi tulee olemaan ensimmäisiä maita euroopassa ihan kärkimaita joka ottaa käyttöön vankeusrangaistuksena niin sanotun kemiallisen kastraation lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tuomioiden yhteydessä

muut rikkomukset jotka eivät täytä tulliselvitysrikoksen tunnusmerkkejä olisivat edelleen vain sakolla rangaistavia rikkomuksia

sosiaalinen luotto on osoittautunut äärimmäisen pieniriskiseksi kunnalle ja se on se keino jolla ihminen joka on päätynyt esimerkiksi kulutusluottojen kanssa kohtuuttomaan tilanteeseen voi luotettavalla ja kestävällä tavalla saada useinkin asiansa kuntoon

tulliselvitysrikos olisi rangaistava vain tahallisena tullirikkomus myös törkeästä huolimattomuudesta

sanoisin ennen kaikkea ja ehkä kaikista tärkeimpänä vaikka kaikki edelläkin lueteltu on todella tärkeätä että ehkä suurin merkitys on se että esityksellä tullaan helpottamaan talousrikostutkintaa

kerran naisvaikutukset ovat itse asiassa positiiviset vähentävät kuntien menoja muualla

törkeän tulliselvitysrikoksen selvittämistä varten epäilty voitaisiin asettaa telekuunteluun televalvontaan ja tekniseen kuunteluun

eli tässä tehdään mahdollisiksi ne tutkintakeinot jotka tämän kaltaisessa tilanteessa kun puhutaan törkeästä toiminnasta usein järjestäytyneessä rikollisuudessa on muutenkin katsottu tarpeellisiksi muilla rikollisuuden aloilla

uudistus koskisi siis myös nuorten keskinäisiä lieviä pahoinpitelyitä mutta sakko voitaisiin toki näissä tilanteissa laissa jo olevien harkinnan mahdollistavien toimenpiteistä luopumissäännösten nojalla jättää määräämättä

yleissopimuksen asettamiin velvoitteisiin liittymätön ehdotus on myös se että seksuaalisen teon määritelmästä poistettaisiin rangaistavuuden edellytys jonka mukaan rikoksentekijän on tavoiteltava seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä